mitä tulee sitten yritystukiin niitten leikkaamisesta on ollut hyvin paljon keskustelua täytyy sanoa että nyt jos koskaan tarvitaan nimenomaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen resursseja ja panostamista jotta voidaan luoda suomessa uutta

marraskuun istunnon aihe oli utöyan tapahtumat ja se tragedia joka siellä tapahtui ja oli tärkeätä että tämä surunilmaus tuotiin myöskin yhteiseen pohjoismaiseen keskusteluun ja foorumiin

mutta sanoisin että täytyy käyttää hyödyksi myöskin sitä osaamista mitä on muualla maailmalla ja laajentamalla sillä tavalla tätä spektrumia voidaan päästä siihen että meillä on osaamista myöskin tulevaisuuden puhelinten tarpeisiin

täytyy sanoa että se keskustelu olisi kuitenkin ehkä voinut olla vähän analyyttisempaa ja oltaisiin voitu miettiä sitä minkälaisia toimenpiteitä pohjoismaissa pitäisi tehdä jotta vältytään samanlaisilta tapahtumilta jatkossa

se on äärimmäisen tärkeätä ja on tärkeätä että te olette siinä myöskin teoissa mukana jotta on resursseja ja jotta on valtuuksia jotta asiat saadaan hoidettua

ja jos meillä on esimerkiksi semmoisia ongelmia että esimerkiksi tampereelta henkilöstö ei siirry poriin niin siinä tilanteessa kyllä täytyy mielestäni vielä uudestaan katsoa tätä järjestelyä onko se tarkoituksenmukainen koska jos joudutaan yhtäkkiä kouluttamaan valtavan suuri määrä osaajia sinne ja se että koulutus ei ole oikeassa vaiheessa vaarantaa palvelut sellaista tilannetta ei voida missään tapauksessa hyväksyä

siellähän oli sosialidemokraattisen ryhmän aloite pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta ja siinä syntyi keskustelua palveluitten tuottamistavasta jossa oli selviä erilaisia näkemyksiä

täytyy sanoa että näitten näkemysten yhteenotto ja niitten välinen kilpailu oli erittäin hyvä ja väitän että tämäntyyppinen keskustelu johtaa siihen että kun seuraamme mitä eri puolueet sanovat eri pohjoismaissa niin se antaa aineistoa myöskin sille että toisissa pohjoismaissa mietitään pitäisikö puolueessa kehittää kantoja ja vastakkainasettelu johtaa myöskin siihen että niitä kantoja oppii perustelemaan paremmin kun argumentit ovat jonkin verran erilaisia pohjoismaiden neuvoston istunnossa kuin ne ovat kotimaisissa parlamenteissa

joten tässä suhteessa voidaan sanoa että meillä ollaan progression äärirajoilla ja kiristäminen ei ole mahdollista eikä olisi hyödyllistäkään

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluaisin todeta että kokoomus on näin ulkopolitiikan etujoukossa

mutta digisiirtymän osalta olemme joutuneet keskustelemaan siitä kun mennään teräväpiirto hd teknologiaan haluaako yle olla siinä ensimmäisenä

tällä hetkellä oikeastaan kaikkein tarkoituksenmukaisin kohde on sellainen kulutus joka on haitallista eli makeisvero terveyshaitat energiaverot ympäristöhaitat ja tällä tavalla pyritään ohjaamaan kuluttajien käyttäytymistä

täytyy sanoa että kun olen kuunnellut ministeri pekkarista sekä eilen että tänään niin luotan kyllä hänen asiantuntemukseensa tässä asiassa

mitä tulee edustustojen verkkoon niin siltä osin haluaisin sanoa että nyt on tehty paljon supistuksia ja oikeastaan nyt niitten supistusten aika alkaa olla ohitse

tietysti olennaista tässä kaikessa on nimenomaan myöskin se että kuluttaja voi varsin pitkälti omalla toiminnallaan ja omalla käyttäytymisellään vaikuttaa siihen kuinka suureksi nuo verot muodostuvat

arvoisa puhemies

tärkeätä on että harjoittaisimme pohjoismaitten kanssa yhteistyötä sekä kehitysmaissa että myöskin niillä alueilla joissa on suuria uhkia ja riskejä ja pyrkisimme yhteisiin lähetystöihin ja myöskin tällä tavalla säästämään kaiken kaikkiaan

ensimmäinen valinta on kuten tässä on käynyt hyvin ilmi se rakennetaanko fennovoiman ydinvoimala vai tuommeko ulkomailta sähköä vastaavan määrän ja erityisesti venäjältä

olennaista on se että järjestelmän täytyy myöskin kulutusverotuksessa olla sosiaalisesti oikeudenmukainen eli esimerkiksi lääkkeet ja ruoka ovat alhaisimman arvonlisäverotuksen piirissä millä pidetään huolta siitä että myöskin köyhillä on mahdollisuus ostaa nuo perustarvikkeet ja niissä verotus on huomattavan maltillista

toinen kysymys on se tuotetaanko meillä sähköä nimenomaan turpeella ja kotimaisella hankkeella vai tuotetaanko sitä kivihiilellä ja kenties maakaasulla

kun ollaan tänä päivänä siinä tilanteessa että suomi tuo merkittävästi sähköä ja vienti on hyvinkin kaukana niin täytyy tältä osin todeta että ehkä vasemmistoliitto pitää vanhasta periaatteesta kiinni sähköä tuodaan suomeen neuvostoliiton vanhoista ydinvoimaloista

mutta kuitenkin jos puhutaan yhdestä kanavasta se tarkoittaa sitä että silloin ei pakoteta ketään ostamaan uusia laitteita vaan odotetaan kunnes teknologia on kypsä ja voidaan hallitulla tavalla siirtyä uuteen teknologiaan

pääministeri stubb tänään tulee ottamaan varmaan kantaa myöskin venäjään

hän ei jää sanattomaksi missään asiassa

voi olla korkeampia veroja joilla pyritään vaikuttamaan käyttäytymiseen mutta pakko se että meillä on kieltolaki tai estetään saaminen minun mielestäni ei oikein enää kuulu kovin hyvin demokraattiseen yhteiskuntaan jossa valinnan vaihtoehtoja ihmisillä kuitenkin pitää olla

ja kun venäjän talous tällä hetkellä heikkenee niin pitäisikö ulkoministeri tuomioja tätä momentumia käyttää jollakin lailla hyväksi että venäjän ja koko maailman talous saataisiin käyntiin

me tarvitsemme yhden ydinvoimalan lisää myöskin fennovoiman jälkeen

on pyritty siihen että meillä on erittäin korkeat verot ja suomalaiset ovat ryypänneet erittäin epäterveellisellä tavalla niin että juodaan kerralla paljon eikä niin että juodaan normaalina nautintoaineena alkoholia

ydinvoima on jo käytännössä osoittautunut suomen oloihin soveltuvaksi taloudelliseksi ja ympäristöystävälliseksi sähkön tuotantomuodoksi meidän on pidettävä huoli siitä ettei uusi ydinenergialaki ei pääse tarpeettomasti hidastamaan ydinvoiman rakentamista

jos me saamme vielä toisen tämmöisen hankkeen nyt fennovoima sen jälkeen ehkä yksi lisää seuraavien vaalien jälkeen niin meillä on olennaisesti enemmän työpaikkoja ja halpaa energiaa

kulttuuria meidän pitäisi kehittää että ihmiset ymmärtäisivät että alkoholia voidaan käyttää nautintoaineena kohtuullisessa määrin se voi olla jopa terveellistäkin mutta liiallisesti käytettynä se on epäterveellistä ja vaarallista

tänä päivänä vasemmistoliitto ei enää edusta suomen työläisiä vaan erilaisia kaupungilla vaeltavia vihertävään sävyyn liikkuvia henkilöitä ja täytyy sanoa että ihan aidosti teollisuustyöläinen tarvitsee tänä päivänä tukea tässä eduskunnassa ja tässäkin keskustelussa nimenomaan kokoomus on antamassa muitten ohella vahvaa tukea suomalaiselle työmiehelle

ja täytyy sanoa että jos tätä kulttuuria katsotaan niin joskus voisi kyllä tutkia niitäkin jotka eivät käytä lainkaan alkoholia eikö olisi silloinkin parempi että silloin tällöin ottaa vähän alkoholia niin voi sanoa että elämä on hieman rennompaa kuin jos ei lainkaan käytä alkoholia

te vaaditte syyllisiä vastuuseen ihan oikein mutta vastuullinen syyllinen on se joka ei hoida omaa talouttaan kuntoon eli maa kreikka eivät ne jotka ovat lainottaneet

korkea verotaso merkitsee sitä että myydään pimeitä pulloja salakuljetetaan alkoholia ja tätä rikollisuutta vastaan pitää ehdottomasti taistella talousrikollisuutta vastaan

kun keskusteltiin eduskunnan aikataulusta ja kysyin vastustajilta vaikuttaako tämä selvitys täällä teidän kantaanne niin sanottiin ei tietystikään me vaan halutaan kuulla asiantuntijoita mutta eihän me muuteta kantaamme mihinkään

lähtökohta on ollut se että kun finanssikriisin jälkeen euroopan valtiot olivat suistumassa taloudelliseen kaaokseen se tilanne piti vakauttaa

se on tapahtunut niin että me emme ole antaneet avustusta vaan vain lainaa

aikaa on ollut vuosien aikana eduskunnassa riittävästi selvittää kansanedustajille miten tässä asiassa toimitaan mikä on tarkoituksenmukaista ja tässä suhteessa täytyy sanoa että prosessi on ollut täysin asianmukainen

myöskin euroopan keskuspankki on tehnyt voittoa joukkovelkakirjalainaoperaatioilla ja siitä on ollut merkittävää voittoa myöskin suomen pankille

meillä asunto osakeyhtiöissä on se periaate että vastikkeena maksetaan vain se summa minkä taloyhtiö tarvitsee erilaisiin hankkeisiinsa mutta summat eivät voi olla niin suuria että yhtiön täytyisi tehdä voittoa

ja näitten vihreitten meppien ehdotus siitä että mankala periaatetta ei hyväksyttäisi korkein hallinto oikeus meillä on jo hyväksynyt on samalla myös voimakas hyökkäys edullista asumista vastaan suomessa se että pitäisi asunto osakeyhtiöiden tehdä voittoa josta pitäisi voida verottaa että kukaan ei saisi asua halvalla

jos on henkilö joka tilapäisesti on suomessa töissä eikä asu täällä vakituisesti niin hänen palkastaan tai muista tuloistaan on pidätetty selkeä yhden verokannan mukainen lähdevero ja se on toiminut tehokkaasti ja asianmukaisesti

ajoitus on erittäin tärkeä siitä syystä että nyt aletaan maailmalla voimakkaasti rakentaa ydinvoimaa ja jos me olemme nyt liikkeellä saamme voimalat halvemmalla kuin ne saadaan tulevaisuudessa

no kuten edustaja kiviranta täällä sanoi euroopan unionin komissio on kiinnittänyt tähän huomiota ja katsoo että tämä järjestelmä on este työvoiman vapaalle liikkuvuudelle

komissio on sillä tavalla oikeassa että useissa tilanteissa tosiaankin tämä vero jos tehdään kausiluontoista työtä muodostuu korkeaksi varsinkin jos henkilön muut tulot eivät ole erityisen korkeita

komissio on vaatinut että meillä pitää olla järjestelmä jossa otetaan huomioon maailmanlaajuiset tulot ja katsotaan että tuo veroprosentti suomenkin osalta asettuu oikealle oikeudenmukaiselle tasolle

nyt lakia muutetaan tältä osin ja tosiaan meillä voi sitten jatkossa ilmoittautua verotusmenettelylain mukaiseen menettelyyn jossa tulovero määritellään sillä perusteella paljonko henkilöllä on maailmanlaajuisesti tuloja vuoden aikana ja sitten katsotaan paljonko niitä on suomessa

mitä tulee ensinnäkin kahteen toimipaikkaan euroopan parlamentille niin suomalaiset kokoomuslaiset mepit ovat sitä mieltä että meillä pitäisi olla yksi toimipaikka vain brysselissä ei strasbourgissa

islamilainen terrorismi on se joka on tällä hetkellä kaikkein eniten tapetilla mutta myöskin juche aate pohjois koreassa jatkuu ja valitettavasti näitä tulee aina uusia

on selvää että jollakin tavalla pitää globaalisti pyrkiä ottamaan tilanne hallintaan ja meidän pitää pyrkiä turvaamaan kansalaisten ihmisoi keudet ja rauha

täytyy sanoa että tämä on erittäin monimutkainen menettely ja verovelvollisen vilpittömyys on jossain määrin vaikeaa arvioida kun hänen pitäisi sitten kertoa onko tuloja australiasta ja kiinasta jos on henkilö joka työskentelee vuoden aikana monellakin paikkakunnalla maailmassa

täytyy sanoa että suomella on erittäin tiukat ehdot ollut tuelle ja tältä osin täytyy sanoa että olemme olli rehniä pyrkineet hillitsemään hänen pyrkimyksissään antaa tätä tukea

on selvää että silloin kun jotakin maata kohtaan hyökätään ykn perustuskirjan mukaisesti sillä on oikeus puolustautua ja näinhän muun muassa kävi kun saddam hussein hyökkäsi kuwaitiin

mutta täytyy sanoa että tietysti yksilötasolla tämä edistää oikeudenmukaisuutta että lähtökohta on se että ihminen maksaa veromaksukykynsä mukaisesti veroja eikä kiinteän veroprosentin mukaisesti ja tällä tavalla tämä on voi sanoa hyväksyttävä ja kannatettava hallituksen esitys

onko nyt niin että vaikka kyproksen tukipakettia te olette tähän asti vastustaneet niin nyt te olettekin sitä mieltä että oli oikein että kyprokselle annetaan tuo lainaohjelma joka sille kaiken kaikkiaan on annettu

on valitettavaa että kun me katsomme viimeaikaisia ehdotuksia pääministeri vanhasen ehdotus työllistämispaketista nyt puheenjohtaja sipilän ehdotus tehdään tämmöisiä suuria massiivisia paketteja joihin laitetaan miljardeja euroja mutta myöskin puheenjohtaja rinteen ehdotukset tämmöisistä elvyttämispaketeista kaikki vievät sitä tilaa tältä yksityiseltä yrittäjyystoiminnalta

totuus on se että tuloverotus ei kevene ensi vuonna valitettavasti paitsi aivan pienituloisimmilla jotka hyötyvät tästä perusvähennyksestä

mutta kuten sanottu tämä voi lisätä merkittävästi verohallinnon työtä ja toivonkin että mahdollisimman moni valitsee nykyisen järjestelmän koska nykyinen järjestelmä säilyy edelleen voimassa ja käyttää lähdeveroa ja sitä omassa verotuksessaan

tässä suhteessa meidän täytyy tehdä jatkuvaa juridista kehitystyötä jolla pyritään pitämään huolta siitä että vaikka jokaisella valtiolla on suvereniteetti silläkin on tiettyjä rajoja sen omien johtajien osalta ja kansainvälisellä yhteisöllä pitää olla mahdollisuus puuttua siihen että tilanne otetaan jollakin tavalla haltuun

pitää muistaa se että tuloverotuksen kevennys kompensoi työttömyysvakuutusmaksun nousua ja kun katsomme kuinka paljon kunnat korottavat veroja niin totuus on se että tulos on plus miinus nolla veronmaksajien kannalta

meillä on muun muassa kiinan kanssa vapaakauppasopimus jonka edustaja lehtomäki on aikoinaan allekirjoittanut investointisuojasopimus tältä osin ja on jännittävää että kun muitten maitten kanssa on tehty samanlaisia investointisuojasopimuksia silloin ei kritisoida mutta kun yhdysvallat on kyseessä niin yhtäkkiä löydetään valtavasti ongelmia

ja kun on korkea julkisen sektorin aste se merkitsee sitä että meillä on korkea verotaso mikä merkitsee taas sitä että kustannustaso on korkea mikä merkitsee sitä että meidän kilpailukykymme on heikko

se on totta että tuloerot ovat muutaman viime vuoden aikana kasvaneet mutta se johtuu siitä että lipposen aikana luotiin edellytyksiä sille kasvulle mutta varsinaisesti valtiovarainministeri heinäluoman aikana tuo ero alkoi voimakkaasti kasvaa

puhemies

yhdistyneet kansakunnat on hyvä järjestö se tekee sinänsä hyviä sääntöjä

kuitenkin täytyy sanoa että yksi sen ongelma on jäsenkunta jossa välttämättä kaikki maat eivät ole kovin sitoutuneita demokratioita vaan päätöksiksi saattaa tulla vähän minkälaisia päätöksiä tahansa joten voidaan sanoa että vaikka järjestöllä on hyvä tarkoitus niin siihen välttämättä kaikissa tilanteissa ei täysin voida luottaa